arvoisa puhemies

tuolloinhan sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi että korvaus on tarpeellinen varsinkin terveyden edistämisen ja sairastavuuden ehkäisyn kannalta ja korvaus nähtiin keinona myös saada säästöjä koska sillä voitaisiin sitten parantaa keliakiaan sairastuneen itsenäisiä hoitomahdollisuuksia

hyvinvointipalveluiden kehittämisessä hallitus on nyt päättänyt asettaa markkinat ja kilpailun keskeiseksi voimaksi kehittää hyvinvointipalveluita

taka alalle tuntuvat jäävän sen sijaan ne tavoitteet joita asetettiin koko sote uudistukselle eli kansalaisten tasa arvoinen hoitoonpääsy terveys ja hyvinvointierojen kaventaminen

käytännössä nämä nykyiset kunnalliset palvelut näiden linjausten johdosta on vietävä yhtiöihin eli yhtiöitettävä ja nämä yhtiöt heitetään sitten markkinoille kilpailemaan muiden suuryritysten kanssa asiakkaista

valiokunta toteaa että hoitopalkkioiden nostaminen palvelu ja tukitoimien vahvistaminen sekä vapaiden lisääminen ovat omiaan lisäämään perhehoitoa ja tukemaan perhehoitajien jaksamista

esityksen mukaan kunnan tuleekin järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle hoitajalle mahdollisuus hyvinvointi ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa

valiokunta pitää säännöllisten hyvinvointi ja terveystarkastusten järjestämistä perusteltuna jotta mahdollisiin perhehoitajan hyvinvointia tai perhehoidon sijoitusta koskeviin riskitekijöihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

esityksen perustelujen mukaan päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä parannetaan myös siten että hoidettavien enimmäismäärää nostetaan kuuteen mikä nykytilannetta paremmin mahdollistaisi molempien vanhempien toimimisen päätoimisena perhehoitajana

ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan muun muassa kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon tuomioistuinten hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa jotka koskevat lapsia on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

esityksen vaikutusarvioinnissa olisi ollut tärkeää huomioida sijoitettujen lasten erityiset tarpeet jotka syntyvät esimerkiksi lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta

valiokunta korostaa että perhehoitoon sijoittamisesta päätettäessä tulee perhehoitolain ja muiden asiakkaan asemaan vaikuttavien säännösten perusteella ottaa ensisijaisesti huomioon sijoitettavan henkilön etu

kunnan tehtävänä on varmistaa perhekodin kokonaistilanne ja valmiudet hoitaa kaikkia perhekodin lapsia heidän etunsa mukaisesti

sijoitusta tehtäessä on syytä ottaa huomioon hyväksyvätkö muut perhekodin jäsenet perhehoitoon sijoitettavan ja voiko hän saada perhekodin muihin jäseniin nähden tasavertaisen aseman

valiokunta toteaa että hoidettavien enimmäismäärän nostamisen mahdollistava lainmuutos ei siis automaattisesti tarkoita jokaisen perhekodin osalta sitä että hoidettavia olisi enemmän kuin neljä

eduskunta on aiemmin perhehoitolain säätämisen yhteydessä hyväksynyt lausuman jossa edellytetään hallituksen seuraavan perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin sekä sitä miten perhehoito vaikuttaa kuntien kustannuskehitykseen

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä perhehoitajien sosiaaliturvan ja lakisääteisten vapaiden kehittämistä sekä perhehoidon laadun vahvistamista parantamalla perhehoidon tukea hallituksen esityksen mukaisesti

edustaja tolppanen kesäkuussa kirjallisella kysymyksellään kysyi tästä ja totesi että kun tämä aiheuttaa niin kohtuuttomia kustannuksia ruokamenoissa niin tämä esitys pitäisi peruuttaa ja nyt täällä ollaan puolustamassa sitä vimmatusti

toivoisi että tästä käytäisiin vähän kiihkotonta keskustelua ja todettaisiin että tämähän on selvä säästölaki joka kohdistuu nyt tällaisten ryhmään joilla on sairaus johon ei ole lääkehoitoa ja nyt nämä ihmiset joutuvat maksamaan ruoastaan ja siitä toimeentulostaan enemmän

jos toimeentulotuki näissä asioissa on sitten se viimesijainen niin eihän se tiedä mitään muuta kuin kunnan luukulla tai tulevaisuudessa kelan luukulla entistä enemmän trafiikkia ja byrokratian kasvua

eli sinänsä tämä gluteeniton ruokavalio on terveyskysymys mitä suurimmassa määrin ja olisi ollut järkevää että tätä käytäntöä jonka sosiaali ja terveysvaliokunta aikanaan hyväksyi hyvksyimme sen laajalla yksimielisyydellä olisi jatkettu ja mietitty näitä säästöjä ehkä vähän toisenlaisista kohteista

arvoisa herra puhemies

tarkennuksena näihin aiempiin puheenvuoroihin edustaja paloniemen puheenvuoroon että nythän perhekodissa hoidettavien määrä nousee siis neljästä kuuteen mutta tämä seitsemän on ollut ammatillisessa perhekodissa ja on edelleenkin

tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö koskee hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma ja eläketurvasta annettua lakia

tästähän valiokunnassa käytiin keskustelua että tässä on vaarana että hämärtyy käsitys siitä mikä on ammatillinen perhehoito verrattuna sitten tähän muuhun perhekotiin joka on tavallinen perhe jonne otetaan sijoitettavia lapsia

en ole ennen urani aikana nähnyt tällaista että hallitus tekee esityksiä peruu niitä ja menee sellaisille alueille jotka eivät hallitukselle kuulu

tästä syystä tätä eroa pitäisi pitää kyllä selkeänä koska ammatillinen perhehoito on sitä että siellä pitää olla ammatti ihmiset se on valvonnassa sitä valvotaan valvontaviranomaisten toimesta ja se on huomattavasti järjestäytyneempää

lisäksi tässä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista maatalousyrittäjälle annetusta laista

nyt valtiovarainministeriön omassa muistiossa joka on julkistettu sanotaan että vuosilomien lyhennys alentaisi valtion ja kuntien menoja suoraan vain lomarahan verran

esityksen mukaan maatalousyrittäjällä ei olisi oikeutta tämän lain mukaiseen päivärahaan jos hänellä olisi oikeus samalta ajalta saman työkyvyttömyyden perusteella saada myös maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella

tästä sosialidemokraattien eduskuntaryhmä oli oli tuhota tai isoja emu työryhmä sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä oli huolissaan nimenomaan tämän hämärtymisen osalta

tätä ei muuten kuitenkaan esitetä eikä suositella

minä olen sitä mieltä että tämä asia on niin iso että tätä ei tässä huutokaupassa voida päättää eikä ratkaista vaan tämä pitäisi viedä valiokuntaan asiantuntevat valiokunnat antaisivat lausunnon

urheilun ammattimaistuminen on totta ja myös urheilu urat ovat pidentyneet ja näin ollen sellaisten ihmisten joukko on kasvanut jotka saavat urheilusta pääasiallisen toimeentulonsa

urheilijan lakisääteinen tapaturman ja vanhuuden turva on järjestetty yksityisistä vakuutusyhtiöistä otettavalla vakuutuksella joita vain harvat vakuutusyhtiöt ovat myöntäneet

hallituksen esityksen mukaan jatkossa vakuutusyhtiön on määräajassa ilmoitettava sosiaali ja terveysministeriölle mikäli yhtiö aikoo vetäytyä urheilijalain mukaisen vakuutuksen tarjoamisesta

toisaalta tämäkään ei poista sitä riskiä ettei markkinoilla olisi halukkaita vakuutuksen tarjoajia mutta jatkossa viranomainen saisi kuitenkin hyvissä ajoin tiedon vakuutusyhtiön vetäytymisestä ja näin voitaisiin sitten tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin urheilijoiden vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi

urheilijoiden sosiaaliturvan kehittämiselle asettaa omat rajansa se että urheilutoiminnan rahoituspohja on kapea ja toisaalta toimintaan liittyy myös korkea tapaturmariski

valiokunta myös sivistysvaliokunnan tavoin ilmaisee huolensa siitä että yksilöurheilijoiden vakuuttaminen lakisääteisen sosiaaliturvan piirissä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt

näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen että urheilijoiden mahdollisuuksia kouluttautua muuhun ammattiin urheilu uran aikana tulee edistää

lisäksi pidetään tärkeänä että urheilujärjestöjen ja koulutusviranomaisten yhteistyötä helpotetaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi aktiiviuran aikana

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen ja valiokunta puoltaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttumattomana

se nousee nyt

ammatillisessa perhekodissa hoidettavien määrä voi olla seitsemän

ammatillisen perhekodin hoidon erona on se että siellä on ammatti ihmiset sitä valvotaan ja se on ihan eri tavalla seurannassa ja kontrollissa

nämä ovat eri hoitotyyppejä ja hoitomuotoja

eli perhekodissa oli aiemman lain mukaan neljä nyt se nousee kuuteen

olen tyytyväinen ministeri mäntylän vastaukseen jossa käsiteltiin kyllä todella tärkeää asiaa lastensuojelukysymystä jonka edustaja lauslahti täällä aloitti

meillä sosiaali ja terveyspalveluissa on lukuisa määrä palveluita joissa joudutaan tekemään viranomaispäätöksiä joissa viranomainen joutuu ottamaan sen vastuun

kysymys on siitä että tässä viranomainen joutuu ihmisen puolesta tekemään ratkaisuja kun hän ei itse ole kykenevä tekemään näitä

kysyn nyt kun on sanottu aiemmissa valmisteluissa joissa olen ollut mukana monta vuotta että yksityiselle yhtiölle yritykselle ei voi antaa sellaisia asioita päätettäväksi jotka ovat viranomaispäätöksiä sisältäviä

minusta on hienoa että eduskunnassakin käsitellään tätä asiaa ja keskustellaan siitä koska tämä pakottaa meidät myös katsomaan asiaa eri puolilta ja eri kanteilta ja valottamaan ja laajentamaan sitten ymmärrystä tähän asiaan

arvoisa rouva puhemies

samalla ehdotetaan muutoksia myös muita sosiaalivakuutusetuuksia koskeviin lakeihin sekä yksityisten alojen työeläkkeiden rahoitusta koskeviin lakeihin

valiokunnan puheenjohtaja on luvannut että tämä asia käsitellään valiokunnassa niin kuin proseduuriin kuuluu ja kyllä keskeisenä johtolankana täytyy olla synnytysten turvallisuus äidin ja lapsen turvallisuus

nykyiset julkisten alojen henkilöstön eläketurvaa koskevat useat lait ehdotetaan yhdistettäviksi yhdeksi uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi

esityksen tavoitteena on järjestelmän taloudellisen kestävyyden ja eri ikäluokkia koskevan riittävän eläketason turvaaminen sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen

ja kuten ministerikin tuossa puheenvuorossaan viittasi nämä poikkeusluvatkin kestävät sitten siihen saakka kunnes soten valurakenteen pitäisi alkaa olla selkeänä jolloinka tätä asiaa kaikkia näitä myös siinä yhteydessä pitää käsitellä

mutta kuten sanottu meidän kaikkien yhteinen tavoitetila on se että suomalaisen hyvän synnytystoiminnan kätilötoiminnan lastenlääkäritoiminnan neuvolatoiminnan kaiken tämän yhdessä pitää nivoutua hyvin yhteen ja olennaista on että hoitoketju toimii ja että maltetaan satsata tässäkin myöskin ennaltaehkäisyyn eli äidin isän ja perheen informointiin ja tukemiseen jotta myös ollaan valmistautuneita hyvin siihen synnytystapahtumaan ja osataan sitten myös ajoissa lähteä liikkeelle

siellä on kyllä hyvin asiantunteva porukka ja käytetään asiantuntijoita eri tahoilta ja käydään keskustelua ja nämä lausunnot perustuvat oikeuskäytäntöön ja siihen vankkaan kokemukseen mikä eri tahoilla on

totta kai varmasti edustaja tanus ja hänen tavallaan ajattelevat löytävät myös ammattilaisia jotka ajattelevat toisin mutta soisi että tällaisen elimen jonka tehtävä on nimenomaan puntaroida asioita eri kannoilta asiantuntemusta ja osaamista ei tällä tavalla asetettaisi kyseenalaiseksi

me elämme maassa jossa on pitkät välimatkat ja toisaalta kuten täällä edustaja talja toi hyvin esiin ovat myös nämä rajalliset resurssit

meillä erikoislääkärien koulutuksessa on paljon puutteita ja vajavaisuutta ja meidän pitää pystyä myös turvaamaan se että nämä resurssit ovat kaikki järkevällä tavalla ja mahdollisimman laajasti ihmisten kansalaisten käytettävissä mutta valiokunta käsittelee tätä sen mukaan

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö hyväksyttiin yksimielisesti

uusi eläkemuoto olisi myös työuraeläke joka mahdollistaisi pitkän työuran rasitusta aiheuttaneessa työssä tehneelle henkilölle jäämisen eläkkeelle ennen alinta vanhuuseläkeikää

työn rasittavuus ja kuormittavuustekijöinä otetaan huomioon niin fyysiset kuin psykososiaaliset tekijät mikä on sukupuolten tasa arvon kannalta myönteistä

työuraeläke tulee asettamaan uusia tehtäviä työterveyshuollolle ja työnantajille joiden tulee pystyä selvittämään eläkkeen perusteena oleva pitkäaikainen altistuminen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavalle työlle

valiokunta pitää tärkeänä selvittää millä tavoin tieto pitkäaikaisista työn kuormitustekijöistä tullaan tuottamaan siten että kansalaisten yhdenvertaisuus ei vaarannu

siis kuntien ja valtion evankelisluterilaisen kirkon ja kevan palveluksessa olevien eläkkeitä koskevat eläkelait ehdotetaan yhdistettäväksi yhdeksi uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi

perustuslakivaliokunnan mukaan ammatillisen eläkeiän nostaminen ei johda ammatillisen eläkejärjestelmän valinneiden henkilöiden eläke etujen kohtuuttomaan heikentymiseen vaan ammatillista eläkeikää nostetaan asteittain vastaavalla tavalla kuin yleistä eläkeikää nostetaan

tätä valiokunta piti asianmukaisena että nämä tällä hetkellä kevan johtosäännössä ja hallinnollisissa määräyksissä olevat säännökset saatetaan nyt sitten lain tasolle

eläkeikien nosto ehdotetaan toteutettavaksi puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevalle henkilöstölle samassa suhteessa kuin muille palkansaajille

valiokunta myös katsoi että kevan rooli lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanijana ja merkittävien eläkevarojen hallinnoijana edellyttää toiminnalta läpinäkyvyyttä ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista

puolustusvaliokunta esittää lausunnossaan että nämä säännökset valmisteltaisiin uudelleen koska muutoksilla on negatiivinen vaikutus suomen puolustusjärjestelmään ja rajaturvallisuuteen poikkeusoloissa

siitä syystä todettiin myös että nyt ehdotettavat säännökset muun muassa riskien hallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta vastaavat pääosin työeläkevakuutusyhtiöstä annettuun lakiin kuuluvia säädöksiä

hallituksen esityksen mukaan tulevaisuudessa finanssivalvonnan vastuulla olisi kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimintaa koskeva tarkastus ja sitten taas valtiovarainministeriö vastaisi kevan toiminnan muusta valvonnasta

työeläkelaitosten mahdollisuutta sijoittaa osakkeisiin lisättäisiin nostamalla vastuuvelkaan sisältyvän osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun osuus viidesosaan vastuuvelasta

tästä asiasta me kuulimme asiantuntijoita ja myös talousvaliokunta lausunnossaan totesi että näiden viranomaisten ja toimielinten valvontaan liittyvien oikeuksien ja vastuiden pitäisi olla johdonmukaisia ja tasapainossa

valiokunta pitää esitettyä muutosta tarpeellisena ja toteaa että eläkevarojen tuotto on keskeinen tekijä eläkemaksuun kohdistuvan nousupaineen hillitsemiseksi ja koko järjestelmän rahoituksen kestävyyden turvaamiseksi

näin ollen näyttää siltä että esitys jättää valtiovarainministeriön ja finanssivalvonnan toimittaman valvonnan rajapintaan tällaista epäselvää tilaa minkä suhteen sitten talousvaliokunta edellyttää että säännösten toimivuutta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa säännöksiä selkiinnytetään

kyllä minäkin ihmettelen sitä että kun näin massiivisia näin laaja alaisia säästöjä ja leikkauksia kohdennetaan väestöön ja varsinkin pienituloisiin ihmisiin niin olisi kohtuullista odottaa vielä kerran toistan tämän että hallitus olisi tehnyt ajoissa vaikutusarviot miten ne kohdistuvat yksilötasolla ihmisiin

sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnön antavana valiokuntana toteaa että kevan sijoitustoiminnan valvonnan pitää olla kattavaa ja mahdollisia sijoitustoiminnan ja hallinnon valvonnassa olevia rajapintoja pitäisi pystyä vähentämään

näitä ei kuulunut

me teetimme eduskunnan laskentatoimen kautta laskelmat siitä miten asumistuen leikkaukset kohdistuvat ja miten takuueläke ja indeksit tulevat vaikuttamaan että ne syövät ne pois

ottaen huomioon nyt kuitenkin kevan tulevan toiminnan luonteen ja hoidettavana olevien varojen määrän ja laadun näiden valvontaoikeuksien ja vastuiden pitäisi kyllä tulevaisuudessa muodostaa selkeä kokonaisuus että tällaista epäselvää aluetta ei jäisi

sen kuuluu olla osa hyvää kunnollista valmistelua

valiokunnan mietintö on yksimielinen

ja asumistuesta haluan sanoa vielä että eläkkeensaajien asumistuki on ollut keino kohdentaa

muutoin esityksessä ei ole isoja muutoksia mutta kun myös kevan hallintoelinten kokoonpanoa nyt ollaan tulevaisuudessa arvioimassa niin näistä mahdollisista muutoksista näihin hallintoelinten kokoonpanoa koskeviin säännöksiin valiokunnan mielestä pitäisi selvittää miten näitä voitaisiin nyt selkiinnyttää

ja kevan tehtävien nyt laajennuttua koskemaan myös valtiota kirkkoa ja kelan henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa olisi valiokunnan näkemyksen mukaan lisäksi tarpeen selvittää valtion kirkon ja kelan edustusta kevan hallinnossa

lakiehdotukseen tulee teknisiä muutoksia

yleiskeskustelu päättyi

täällä on puhuttu paljon asiantuntijalausunnoista

toivoisin että jos hallitus ei asiantuntijoiden mielipiteitä kuuntele eikä halua niitä noudattaa niin ottaisitte edes järjen käyttöön koska työttömyys on suurin yhteiskunnallinen myrkky

tänä päivänä työttömyys kasvaa nuorisotyöttömyys kasvaa ja työttömyys on se mikä jakaa kansan kaikkein pahimmin kahtia

nämä koituisivat pikkukoululaisten turvallisina kouluympäristöinä sairaaloita ja vanhainkoteja voitaisiin peruskorjata tehdä sitä yleistä hyvää koko maahan

työttömyys ei ole asia jota voi siirtää tuonnemmaksi panna plakkariin vaan siihen täytyy tarttua tässä ja nyt

valiokunnan puheenjohtajana esittelen tämän mietinnön sosiaali ja terveysvaliokunnassa ensimmäinen mietintö jonka olemme saaneet valmiiksi

kansalaisten pitää kokea että päätökset joita tehdään ovat oikeudenmukaisia

sdp pitää oikeudenmukaisuutta lähtökohtana ja siitä syystä me emme verotuksessa halua nostaa tuloveroa mutta sen sijaan me haluamme laajentaa veropohjaa ja verotaakkaa omistajille